mutta vähintään yhtä tärkeää on se miten tässä maassa ihan oikeasti saadaan työelämä ja koti erityisesti yksinhuoltajien osalta paremmin minä olen kuullut sellaisen sanan kuin huokoisuus huokoistettua

mehän olemme pääosin seuranneet sivusta ja käytännössä kokonaan seuranneet sivusta tänäänkin tätä keskustelua kun kuuntelee hallituspuolueitten edustajien kannanottoja siitä mitä pitäisi tehdä ja mitä olisi pitänyt tehdä

tämä oli se konkreettinen esitys oikeudenmukaisemman verotuksen ja tulonsiirtojen osalta

jos tätä hanketta joku olisi johtanut kunnolla me emme olisi kuuna päivänä olleet tilanteessa missä kuntakentälle on useita kertoja luvattu tilanne jossa on selvää se mitä tapahtuu ja mitä tullaan tekemään

käsitteiden määritteleminen ei ole helppoa kuten olemme julkisesta keskustelusta viimeisen kahden viikon aikana saaneet havaita

se on siksi että tässä samalla kun nousee peruspäiväraha ja nousee työmarkkinatuki nousee myös ansiosidonnainen päiväraha

meillä on jo maassa esimerkkejä

meillä on hyviä esimerkkejä siitä miten esimerkiksi palvelualoilla on pystytty työvuoroja järjestelemällä esimerkiksi pitkiltä sairauslomilta palaamaan töihin

me olemme saaneet hallituksen riveistä ja valtiovarainministerin suulla kuulla miten on tehty arvovalinta siinä että työttömien päivärahat ja työmarkkinatuen korotus ensi vuoden budjettiin on kyetty että sosiaaliturvaan on pystytty korotus näinä sinänsä vaikeina aikoina tai näköpiirissä olevina vaikeina aikoina tekemään